on selvää että näissä olosuhteissa työllisyys on haastavaa se riippuu aina talouden kehityksestä mutta tältäkin osin on selkeitä toimenpiteitä joilla pyritään muun muassa rakennusalan työllisyyttä edistämään ja tältä osin hallitus on selkeästi kurssissaan

kolmas seikka on myöskin se että ihmisten elämässä on tiettyjä seikkoja jotka ovat tärkeitä ja liikunta on seikka jolla voidaan pitää huolta siitä että ihmisten terveys kyetään säilyttämään ja sillä että tehdään liikunnan avulla ennalta ehkäisevää toimintaa voidaan saada merkittäviä valtiontalouden säästöjä aikaiseksi

myönteistä on nimenomaan sitten se että maa ja metsätalousvaliokunta lisäsi mietintöönsä säännöksien sovittelumahdollisuuden jossa tuomioistuin sitten viime kädessä voi arvioida sen onko vuokranantajan ja vuokralaisen perusteltuja odotuksia tässä ratkaisussa punnittu oikeudenmukaisella tavalla

eli pitää olla sekä hallituksen esitys presidentin hyväksyntä että myöskin eduskunnan hyväksyntä ja tämä on näissä olosuhteissa varmasti tarkoituksenmukainen menettely

on tärkeätä ja valtiovarainvaliokunta katsoo että valtioneuvoston piirissä on nyt katsottava aikataulu mitkä väylät voidaan avata näillä mitoilla ja painoilla ja katsotaan aikataulu jotta voidaan sitten varautua liikenteenharjoittajien toimesta sellaisen kaluston hankintaan joka on tarkoituksenmukainen näille väylille

kun muilla eu mailla menee huonosti myös suomella menee huonosti

sitten haluan vielä todeta sen että mitä tulee tähän järjestelmään niin on hyvä että tarkastusvaliokunta arvioi järjestelmän toimivuuden ja täytyy sanoa että mitä edustaja zyskowiczin puheenvuoroon ilmoituksista tulee niin se oli hallituksen esityksessä ja se oli tarastin kanta

ja pitää muistaa että viimeisessä perussopimuksen muutoksessa nimenomaan korostettiin toissijaisuusperiaatetta eli sitä että eu ryhtyy toimenpiteisiin vain niissä asioissa joissa se selvästi antaa lisäarvoa päätöksenteossa ei niin että se puuttuisi kaikkiin asioihin

tietysti tilanteet saattavat tilanteen kehittyessä aina muuttua mutta ainakaan lähiaikoina tällaista tarvetta ei mitä ilmeisemmin ole

arvoisa puhemies

tässä suhteessa täytyy sanoa että tällä sopimuksella on myöskin merkittäviä siviilielementtejä ja kuten sanottu tampereen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hyötyy tästä merkittävästi

haluan lyhyesti todeta että hallitusohjelmaa tehtäessä todellakin päätettiin näin että kehitysyhteistyömenot jäädytetään tietyksi ajankohdaksi mutta jos päästökaupasta tulee tuloja ne voidaan sitten käyttää kehitysyhteistyömenojen kasvattamiseen

summa summarum

mitä tulee tähän asiaan kysymys on alueellisesta suunnittelusta ja kaavoituksesta ja nämä jos mitkään ovat tyypillisesti kansallisia asioita varsinkin jos katsotaan saaristoalueita

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että taloutta hoidetaan vastuullisesti ja välittävästi

se on ensisijainen tavoite

aikanaan kun kiinteistöverolaki säädettiin katsottiin että on kohtuullista että jos kesämökeille laitetaan erillinen vero niin niillä voi olla oma prosentti mutta kuitenkin pitää pitää huolta siitä että se ei ole huomattavasti korkeampi kuin asuinkiinteistöjen osalta

vanhasen näkemystä siitä että hän on pitänyt itseään esteettömänä tukee siis se että hän on vuosien kuluessa johdonmukaisesti osallistunut valtioneuvoston yleisistunnossa päätöksentekoon riippumatta esimerkiksi siitä onko käsillä ollut jokin vaalivuosi vai ei

tältä osin täytyy todeta että ulkoasiainvaliokunnalla on mahdollisuus saada tietoja sillä on mahdollisuus saada kaikki tiedot koskien ulkopolitiikkaa ja valtioneuvostolla on tietysti sitten myöskin velvollisuus antaa tietoja ulkoasiainvaliokunnalle

mutta yksi aivan äskettäin annettu tärkeä ratkaisu on se että samasta asiasta ei saa antaa kahta rangaistusta mikä meillä verotuksessa esiintyy siten että voi saada veropetoksesta rangaistuksen mutta myöskin veronkorotuksen ja tältä osin joudumme muuttamaan omaa järjestelmäämme

nyt meillähän on alle prosenttiyksikkö asuinkiinteistöiltä tuo vero

viestintämahdollisuuden turvaamiseksi teleyritys lisäarvopalvelun tarjoaja ja yhteisötilaaja voivat analysoida sähköpostiviestit automaattisesti estää viestin välittämisen ja vastaanottamisen poistaa automaattisesti haitalliset tietokoneohjelmat ja ryhtyä muihin rinnastettaviin teknisluonteisiin toimenpiteisiin

mutta kaiken kaikkiaan voidaan kysyä että kun rahoittajat ilmoitan täytyykö siinä ilmoituksessa olla yhtään mitään ja tältä osin varmasti neuvontaa tarvittaisiin jatkossa tarkastusvaliokunnalta

ensinnäkin mitä tulee kuntauudistukseen niin sitä ei käsitellä lainkaan tuossa kehysratkaisussa ja kaiken kaikkiaan mitä tulee esimerkiksi kuntajakolakiin niin siinä taloudellisia vaikutuksia ei ole kovinkaan huolellisesti arvioitu

toisaalta täytyy sanoa että suomen talous on supistunut viime aikoina mikä merkitsee tosiasiassa sitä että suomen kehitysavun bruttokansantuoteosuus on kasvamassa

esitutkinnassa ei ole saatu näyttöä siitä että vanhanen olisi ollut nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajakautensa jälkeen selvillä säätiön taloudellisesta toiminnasta muutoin kuin aiemman kokemuksensa perusteella

niitä on löydetty niitä pitää edelleen kehittää mutta tietysti aina on myöskin kustannustekijä otettava huomioon mikä sen vaihtoehtoisen menetelmän kustannus on ja sen pitää olla kohtuullinen jotta ihmisen terveys voidaan turvata

tältä osin perustuslakivaliokunta katsoi että omaisuuden suoja ja perustuslainsuoja turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä ja merkitsee kieltoa puuttua sopimussuhteiden koskemattomuuteen

tällä tarkoitamme sitä että taloudenpidossa on kyettävä pitämään menot ja tulot pidemmän aikavälin tasapainossa sekä otettava huomioon erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset ja myös tulevat sukupolvet meidän lapsemme

jos portugali ajautuisi kassakriisiin se saattaisi romuttaa myös espanjan talouden ja herkässä markkinatilanteessa voi syntyä kierre joka sysää koko euroalueen syvään taloudelliseen lamaan

mutta kaiken kaikkiaan haluan todeta että aikaisemmassa huomautuksessa joka koski työmarkkinoita ne perustelut eivät välttämättä olleet kauhean vahvat mutta johtivat siihen että komissio keskeytti asian valmistelun

ehdotuksen mukaan myös viestin tunnistetietoja ja myös sisältöä voidaan käsitellä manuaalisesti eli tiedot voidaan näissä tapauksissa hakea ja myöskin avata postiviestin sisältö voidaan avata

kun se joutuu kenties tekemään näitä sovitteluratkaisuja presidentin ja valtioneuvoston välillä sillä on oltava kaikki tieto sillä on oltava aina kaikki ajantasainen tieto ja tältä osin perustuslakivaliokunta korostaa sitä että valiokunnalla on todellakin oikeus saada kaikki tiedot ja valtioneuvoston pitää entistä aktiivisemmin välittää raportteja ulkoasiainvaliokunnalle

ne ovat hyvin yleisellä tasolla

velka kasvaa meillä ja oikeastaan se mistä pitäisi keskustella on se kyetäänkö tätä nykyistä menotasoa pitkällä tähtäimellä ylläpitämään vai pitääkö mennä karsimisiin mutta täällä oppositio vain vaatii lisää rahaa lisää rahaa

toinen koskee vapausrangaistuksiin pitkäksi ajaksi tuomittuja henkilöitä britanniassa voidaanko heiltä ottaa kansalaisoikeudet pois eli oikeus äänestää vaaleissa ja tältä osin on todettu että se ei ole mahdollista

se mitä tietysti haluaisin tässä yhteydessä korostaa on se että hallituksella ei saisi olla semmoista asennetta että kaikki raha mikä voidaan käyttää käytetään vaan osa siitä rahasta pitäisi myöskin pyrkiä käyttämään siihen että valtiontaloutta tasapainotetaan ja pyritään välttämään sitä että joudumme todella kriisiin jossakin lähitulevaisuudessa

emme voi sälyttää lapsillemme ylisuurta velkataakkaa

tällä kertaa perustelut olivat erittäin huolellisesti laaditut ja juridisesti erittäin kestävät ja toivon että komissio katsoo nämä perustelut ja päätyy siihen johtopäätökseen että asian valmistelu lopetetaan ja keskeytetään

meillä kasvu on kääntynyt negatiiviseksi

on täysin selvää että jos meillä on maassa voimassa tietty lainsäädäntö niin silloin osapuolet lähtevät siitä että tuota lainsäädäntöä kaiken kaikkiaan noudatetaan ja siitä syntyy perusteltu odotus jota pitää yhteiskunnan pyrkiä suojaamaan

kaiken kaikkiaan voidaan todeta että ottaen huomioon tämä eriyttämisjärjestely pyrkimys selvittää vanhasen oikeudellista asemaa päätöksenteossa sekä esitutkinta kokonaisuudessaan valiokunta katsoo että vanhasen tekoa ei voida pitää sellaisena että se täyttäisi tuon törkeän tuottamuksen tunnusmerkistön

emme

portugalin lainaohjelmalla on tiukat ehdot

meidän täytyy löytää uusia kasvukannustimia ja me tiedämme suomessa että meillä on puutteita innovatiivisuudessa me tarvitsemme uusia ajatuksia uusia keksintöjä ja me tarvitsemme myöskin rahoitusta nimenomaan siemenvaiheessa alkuvaiheessa

portugali joutuu muun muassa myymään valtion omaisuutta leikkaamaan julkisia menoja kiristämään verotusta ja varmistamaan pankkijärjestelmänsä vakavaraisuuden

totuus on se että ongelmat meillä tällä hetkellä ovat viennissä ja ne koskevat sitä että me myymme hintahaarukan yläpään tuotteita ja myöskin investointitavaroita mutta kun hallitus panee lisää rahaa tutkimus ja tuotekehitykseen se ei teitä kiinnosta

se on tuettava

nyt oikeastaan vain pyritään selkiyttämään tässä hallituksen esityksessä se että tietysti aina kuitenkin se vero voi olla sen yleisen kiinteistöveroprosentin mukainen mikä vapaa ajan kiinteistölle asetetaan

nämä keinot ovat sallittuja tietoturvahäiriöiden havaitsemiseksi estämiseksi ja selvittämiseksi ja esitutkintaan saattamiseksi mutta myöskin maksuvälinepetosten valmistelun ehkäisemiseksi

kun esimerkiksi valtiovarainvaliokunnassa keskusteltiin näistä verotukseen liittyvistä ongelmista meidän virkamiehet olivat sitä mieltä että suomessa on ehdottomasti paras systeemi ja muissa pohjoismaissa on väärä systeemi ja ne eivät ymmärrä meidän systeemiä ja kun ne eivät ymmärrä meidän systeemiä se on niitten vika niitten pitää omaksua suomalainen systeemi

hallitus on toiminut määrätietoisesti ja oikea aikaisesti vaikeassa ja hankalasti ennakoitavassa taloustilanteessa valtiovarainministeri kataisen johdolla koko tämän eduskuntakauden ajan

jollakin tavalla järjestelmää täytyy toki silloin rahoittaa ja lähtökohtaisesti on oikein että jos yritykseen jää enemmän rahaa niin omistaja voi ottaa suuremman kuorman kantaakseen

tästä syystä kuntauudistus on erittäin tärkeätä mutta valiokunta painottaa sitä että kuntauudistus ei saa olla pelkästään hallinnollinen uudistus vaan sen pitää koskea myöskin sitten tuotantoa palveluita jotta pidetään huolta siitä että kaikilla on kunnalliset palvelut saatavissa mutta ne tuotetaan niin tehokkaasti että se kestävyysvaje joka tässä yhteiskunnassa on voidaan kuroa umpeen

on perusteltu kysymys esittää miksi tasavallan presidentin valtaa vielä jossain määrin vähennetään tässä uudistuksessa ja täytyy sanoa että sille on selkeät historialliset perusteet

näitä rahoituselementtejä täytyy vahvistaa jotta meille syntyy yrityksiä ja jotta ne elävät tuon kaikkein vaikeimman vaiheen lävitse pääsevät kasvamaan ja pääsevät vakaalle pohjalle

tietysti meillä tosiasiassa se merkitsee sitä että pörssiyhtiöitten osakkeenomistajien jotka nyt maksavat suurin piirtein yhtä paljon veroa kuin aikaisemminkin verokuorma on suhteellisen korkea ja tietysti pitää jatkossa miettiä sitä joudutaanko jotakin tekemään niin että julkinen sijoittaminen suomessa pörssiyhtiöihin myöskin kannattaa

luottamukselliseen viestiin puuttumista ei ole nähty ongelmalliseksi perustuslailliselta kannalta näissä roskapostia nettihyökkäyksiä virusten poistamista ja pankkitunnusten etsimistä koskevissa tapauksissa koska viestintäverkon toimintaa ei voida turvata ilman tämän tyyppisiä toimia

tästä syystä kun on vielä tämän lisäksi erityisjärjestely kyseessä voidaan ajatella että erityisjärjestelyn osalta luotu lainsäädäntö on myöskin pysyvää

arvoisa puhemies

tämän johdosta esitänkin että eduskunta päättäisi että entistä pääministeriä matti vanhasta vastaan ei nosteta syytettä eli että asiaa ei viedä valtakunnanoikeuden käsiteltäväksi

ja ministeri stubbille täytyy kyllä kertoa terveisinä että valtioneuvoston pitää ihan aidosti antaa selkeät ohjeet että pohjoismaisten virkamiesten pitää keskenään keskustella ja miettiä parhaitten käytäntöjen periaatteen pohjalta mikä on kaikkein paras ratkaisu

uskon että tutkimus ja tuotekehitysvähennys nimenomaan johtaa siihen että varsinkin pienissä yrityksissä tehdään enemmän tutkimustyötä ja sillä tavalla pyritään hankkimaan uusia keksintöjä uusia tuotteita joihinka tulevaisuuden kasvu voi perustua

seuraava asia joka on tärkeä on se mitä tulee yhteistoimintaan presidentin ja valtioneuvoston välillä

eli kaiken kaikkiaan lähtökohta on se että kun on lainsäädäntö siihen pitää voida luottaa sinä aikana kun se on voimassa eikä voida odottaa sitä että takautuvasti lainsäädäntöä muutetaan ja jo voimassa olevia oikeustapauksia joita tässäkin tapauksessa oli mentäisiin sitten lainsäädännöllä muuttamaan

sinänsä voidaan ajatella että kirjasto liikunta ja nuorisotoimen tehtävät ely keskuksessa eivät ehkä saa sitä huomiota mikä niille kuuluisi ja voidaan sanoa että jos siirrytään aviin niin tehtäviä voidaan myöskin tehostaa tällä tavalla

tällä tavalla voidaan sanoa että kyetään turvaamaan myöskin mökkiläisten asema kohtuullisella tavalla

tältä osin perustuslakivaliokunta korostaa sitä että on tärkeätä että kun ulkopolitiikan ja eun yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan raja ei ole kovin selvä enää tänä päivänä oikeastaan melkein kaikkiin asioihin luodaan raameja euroopan unionissa myöskin ulko ja turvallisuuspolitiikan alalla on tärkeätä että korostetaan hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan ja tasavallan presidentin yhteisiä kokouksia

keskustelu on päättynyt että eduskunta hyväksyy sinänsä käsittelyssä solukämpältä tultua kerrotuksi että yritys on toinen esitys on päättynyt tai kysytty tää tuo sen käsittelyyn istuvan todistuksen viidesosa ja korvauksetta tilat ovat ehdotukset uuden sellusta palkkiosummassa käsittelyssä lähtökohtaisesti hyvä

on totta että kyllä tämä mitä nyt on tehty on lisännyt paineita niin että yritetään lisätä helpotuksia ja aikoja ja tällä tavalla lisätä yhteistyötä niin ettei tämä ole mennyt hukkaan tämä työ

mutta edustaja pekkarisella on kyllä näkemystä myöskin siinä että lupaviranomainen on se joka aluetta kehittää ja tätä ei ehkä ole ihan loppuun asti tältä osin kaiken kaikkiaan ajateltu

valiokunta yhtyy valtioneuvoston näkemykseen siitä että jäsenyys tarjoaa suomelle parhaat edellytykset kohdata maatamme ja maanosaamme kohtaavat tulevaisuuden haasteet

teleyritys ja lisäarvopalvelujen tarjoaja sekä yhteisötilaaja voivat käsitellä tunnistamistietoja edelliset verkkopalvelun viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun maksullisen palvelun käyttöä maksutta tai muiden siihen rinnastettavien käyttöä koskevien väärinkäytösten havaitsemiseksi estämiseksi ja selvittämiseksi ja yhteisötilaaja jolla on siis se verkko ja serveri hallussaan viestintäverkon luvattoman käytön ja viestintäpalveluiden ohjeen vastaisen käytön selvittämiseksi

suomen suhteet neuvostoliittoon ratkaistiin valtionpäämiestasolla mikä merkitsi sitä että suomessa syntyi erittäin vahva presidentti instituutio joka jopa johti tilanteeseen että voidaan sanoa että suomalainen demokratia ei ollut enää täydellinen

tästä syystä perustuslakivaliokunta katsoi että tämä hallituksen esitys ei voi tulla takautuvasti voimaan ja todellakin tältä osin maa ja metsätalousvaliokunta on sitten tehnyt tarpeelliset muutokset

mutta tämä nyt ei ollut maailman suurimpia kysymyksiä niin että tässä suhteessa täytyy sanoa että tässä ideologiat eivät iske vastakkain vaan tämä on ihan käytännössä hallinnon hoitamista

ehkä on syytä todeta että tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen tapaus että kuten maa ja metsätalousvaliokuntakin myös perustuslakivaliokunta kuuli tässä yhteydessä komission juridista ekspertiisiä ja heidän kanssaan käytiin keskustelua näistä perusperiaatteista ja euroopan unionin lainsäädännön suhteesta perusoikeuksiin ja tuo keskustelu oli sinänsä hyvin mielenkiintoinen

valiokunta myöskin toteaa ja se on luonnollisesti mielestäni selvää että pääministeri voi kutsua nämä yhteiskokoukset koolle ja myöskin presidentti voi kutsua nämä yhteiskokoukset koolle